mutta kun on sanonut a ja b niin sitten tulee c ja siihen chen elikkä dynamiikan vaiheeseen pitää viisasten kiven löytyä

siinä on kaikki energiamuodot tuotantomuodot käyty omana lukunaan läpi toisistaan riippumattomina ja mitoitettu sen tilanteen mukaan mikä näitten energiamuotojen hyödyntämisessä on saksassa se potentiaali ja sen mukaan sitten myöskin mitoitettu se millä tavalla se toimii

tällaisissa asioissa mutta sitten pasi tällaisessa asiassa

tämä aloite on sinänsä ihan ok ja sopii tähän elvytysaikakauteen ilman muuta ei siinä mitään ja suhteessa siihen mitä tähän elvytyspolitiikkaan on tarjolla vielä yksi papukaijamerkki lisää siihen kannatukseen

muutama näkökohta siitä historiasta jonka kautta tähän on tultu

olen joskus maailmassa tuolla lapin kairalla nähnyt kuinka viisi moottorikelkkaa ajaa mäntytaimikossa rinnakkain kovalla pakkasella

ensinnäkin totean että tämän kertomuksen luettavuus on parantunut kerta kerralta

siinä ratkaisevaa on se että trichetn ekp ryhtyy toimimaan itsenäisesti ihan niin kuin olisi omasta valuutasta kysymys

löytöön ystävänsä käsittelyn eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena että mutta nyt vaan se rohkeus näköjään puuttuu

se tarkoittaa sitä että suomella ei ole siinä katsannossa yhtään mitään hätää vielä näillä julkisen talouden velkaluvuilla

nyt tällä kertaa ilmeisesti on ollut joku oikein hyvä suomen kielen taitaja joka on ikään kuin kustannustoimittaja vielä lukenut läpi tekstin niin että se on todella luettavaa esimerkiksi selvä parannus edelliseen

minulla ei ole sellaista asiantuntemusta eikä harrastuneisuutta näitä urheiluasioita kohtaan kuin ed

mutta se sävy millä eräät lobbaukset on sävytetty ansaitsee kyllä pienen kommentin

oli se sellaista menoa että ihan hirvitti valtio omistajan puolelta koska kysymys oli metsähallituksen hallinnassa olevasta valtion maasta

on syytä palauttaa mieliin muutama erittäin merkittävä asia tästä asiasta joka kyllä osoittaa sen että ei suomessa aluepoliittisilla välipuheilla ole mitään merkitystä

jos tuon kaiken paljon puhumisen kiteyttää kahteen sanaan niin sekin on mahdollista ja nuo kaksi sanaa ja käsitettä ovat taakanjako ja toisaalta kotouttaminen

kiusallista tämä on tietysti julkisen talouden kannalta kehyskeskusteluissa ja budjettikeskusteluissa koska niissä pitää ottaa aina sitten velkojen korkojen maksut huomioon jotka silloin kun ollaan kehyskulttuurissa niin on se kiusallista kun ne taseet näyttävät vähän heikonlaisilta

tämä nyt tarjottu suomen malli voi eräiltä osin olla edistyksellisempikin kuin on se saksan malli mutta joka tapauksessa mielenkiintoista saksan mallin

mutta minä ymmärrän hänen vakaumuksensa

soinilla mutta yksi näkökohta kuitenkin

puhemies

kun joskus sattuu vahingossa telkkarista katsomaan näitä jääkiekko otteluita niin kyllä se ottelu näyttää siltä että tarkoitus on tehdä toiselle kilpailevalle pelaajalle elämä mahdollisimman hankalaksi niin että tulisi tuo voitto fyysisen pelin kautta

kesun vai kesun uskoi

muistan juuri siltä ajalta jolloinka olin oulun yliopiston hallituksessa ja tiedekunnan dekaanina että kajaanin kaupunki teki merkittävän lahjoituksen oulun yliopistolle rahallisen lahjoituksen

taakanjako burden sharing niin kuin täällä hyvin halukkaasti asia ilmaistiin oli opittu pari ulkomaankielistä sanaa tähän nähden vaatii neljä

sehän oli nämä mainitut jokelan ja kauhajoen tapahtumat siis hyvin traagiset tapahtumat

mutta itse pohja ja perusta on aivan terve

nimittäin se että mm heittää pitkään jos oikeusasiamies tekee aloitteen lainsäädännön kehittämiseksi niin kestää pitkään ennen kuin tapahtuu jotakin

ei ole kai tavatonta että lapissa yhdellä moottorikelkkasafariyrittäjällä on kymmeniä tai jopa satoja moottorikelkkoja

eurooppalaisittain sanotaanko vähän yliterve

kun lakia on rustattu sitä on rustattu uuteen asuun siinä katsannossa että tällaiset traagiset tapaukset eivät enää toistuisi

se debattiin kuvasi siinä ajassa sitä kuinka haluttiin valtavien turvapaikanhakijajoukkojen olosuhteissa keski euroopassa sieltä käsin kääntyä muiden euroopan sanotaanko oecd maitten puoleen toivoen että tehtäisiin jonkinlainen taakanjakosopimus elikkä sovittaisiin eräällä tavalla kiintiöistä turvapaikan saaneitten ihmisten määrän puitteissa kiintiöistä

minä olen oppinut tällaisen termin kuin fyysinen peli se auttaa kuulemma uskomattomiin suorituksiin ja siitä saa kättentaputukset ja ulvahdukset katsomosta kun pelaa fyysistä peliä

ihmettelen sitä miksi valtiovarainministerikään ei ole tätä perustetta tämänkään päivän aikana kertakaan käyttänyt mutta on sillä tavalla ystävällishenkisenä ihmisenä antanut oppositiolle kaikki mahdollisuudet kertoa omia näkemyksiään ei ole iloa pilannut

tuosta hevosenlannasta ja kuivikemateriaalista

samaa mieltä mutta minä toivoisin että niistä tapauksista joissa on ollut ehdotus lainsäädännön kehittämisestä olisi luettelo täällä lopussa siis yhdellä kertaa

ylipäätään kannata mikkeli ja yö oli joilla pilkotetuilla moottorikelkkareiteillä ajellaan mistä hommasta sitten nämä asianomaiset henkilöt suuresti varmaan nauttivat

mitä tapahtuikaan jo silloin

juuri tämä pointti on hyvin tärkeä oliko se nyt orimattila esimerkki että niitä hevosia on aikamoinen määrä suppeilla alueilla joka tarkoittaa sitä että se massa on niin suuri että sitten sen polton tuloksena syntyvä tuhka on niin homogeenista kuin nyt yleensä voi olla niin että se voidaan tuotteistaa ja pelletiksi tehdä ja palauttaa metsiin vaikka

minä olen sitä mieltä että kun näin tosiasiassa kai on niin pelisääntöjä pitäisi minusta rukata oikein perusteellisesti ja erotuomarityöskentelyssä lähteä semmoisesta tiukemmasta toleranssista niin että pelit siistiytyisivät

energiatehokkuushan tarkoittaa yritys ja palvelu palvelee kiitti vapaa itseään välittömästi palkitsevaa järjestelyä jollaisesta saa äkkiä parhaimmillaan kahdessa kolmessa vuodessa omansa pois mutta sekin valtion pitää ostaa itselleen

tämä nykyinen käytäntöhän on sellainen että lain laatija on selvästi halunnut luoda tällaisen moottorikelkkareitistön elikkä tavallaan maanomistajien tahdon vastaisesti lähtenyt rakentamaan tämmöistä verkostoa

sitten kun ne jotka aseiden käytön liberalisointia kannattavat käyttäytyvät lievästi sanottuna aggressiivisesti niin se tuntuu erittäin huonosti valitulta strategialta ja taktiikalta tällaiseen tilanteeseen ja teki vähän murheelliseksi

sitten vielä yksi hyvin merkittävä asia joka tähän taustaan vaikuttaa on se millä rahalla me pelaamme

minusta se syken kantojuttu ei kyllä kestä siis niinku tämä sillä

tuskin nämä siistimmät käyttäytymistavat sillä tavalla katsottavuutta tuottaisivat että katsojat katsomosta häviävät pois mutta silloin vaikutettaisiin myöskin tämän lain vakuutusturvan johdosta korvausta saavien piiriin tulevien asemaan ja he olisivat edes sillä tavalla kohtaannon kohteena että eivät nyt neliraajahalvauksia sun muita saisi

mutta se lisäisi kiinnostavuutta luettavuutta ja olisi siihen tarpeeseen että kysymys on seurannasta jossa kertomukset seuraavat toisiaan

tällä asialla oli erikoisesti silloinen saksan ulkoministeri joka hyvin voimallisesti ajoi tätä asiaa kävi myöskin täällä helsingissä asioimassa mutta ei päässyt hyvää aloitettaan pitemmälle

kun lukee tätä lakialoitetta niin ei voi muuta kuin hämmästellä että tarvitaan näin valtavan paljon tekstiä itsestäänselvyyden hoitamiseen ja sitten siitä syntyvään muutaman rivin lakitekstimuutokseen

nimittäin tämän täysin villin lännen touhun saamiseksi jollakin tavalla hallintaan on ollut pakko tehdä näin

se on ollut sitä talous ja rahaliiton puitteissa ekpn puitteissa se on ollut sitä kansainvälisesti sekä yhdysvalloissa että kiinan kohdalla jotka ovat pelanneet tällä korkotasolla

arvoisa puhemies

toinen yleinen näkökohta

kun maaomistus on ollut pirstoutunutta niin ei siinä paljon mitään muuta konstia ole sitten ollut ja tällä tavalla niitä tuhansia kilometrejä on näitä moottorikelkkareittejä syntynyt

sitten vielä kolmas asia asia josta olen kantelukirjeitäkin lähettänyt oikeusasiamiehen konttoriin ja joka on tullut nyt jo heti tämän alkukesän aikana esille jopa lainsäädäntötyössäkin alkuhankkeen osalta että ruvetaan kikkailemaan systemaattisesti kesäloma ajalla elikkä hirmuisen merkittävistä hankkeista pyydetään lausunnot taikka laitetaan ne vireille kesän aikana niin että varmasti asianomaiset ovat vuosilomalla

jo nämä lähetekeskustelun puheenvuorot jotka olemme tänä iltana täällä kuulleet merkitsevät sitä että perusteellisista ja pitkistä ja syvällisistä mietintöteksteistään tunnettu valiokuntaneuvos ossi lantto joutuu kyllä elämänsä tehtävän eteen kerta kaikkiaan koska tässähän on aivan välttämätöntä nyt kerta kaikkiaan vastata joka ikiseen niistä kommenteista olivat ne minkä sävyisiä tahansa tai epätietoisuutta uhkuvia jotka olemme kuulleet

mielenkiintoista on se että taakanjakokäsitettä ei näissäkään kuulluissa puheenvuoroissa ole käytetty juuri lainkaan

kun katsoo sitä millä tavalla ne kannot lahoavat sinne maastoon niin siitä näkee suoraan mitenkä tämä meni pieleen

jos tämä on tarpeellista niin se on sitten suomalaisessa yhteiskunnassa tarpeellista ja meneteltäköön niin kuin lakialoitteessa todetaan koska asianlaitahan on juuri niin kuin lakialoitteen allekirjoittaneet ovat ehdottaneet

tämä alhainen korkotaso ei ole mitään muuta tarkoittanut kuin sitä että kun valtioiden joukkovelkakirjalainat ovat kelvanneet pankkien velkojen vakuudeksi keskuspankkivelkojen vakuudeksi niin sehän on johtanut pitkäaikaisena toimenpiteenä setelirahoitukseen

sen sijaan joissakin on puhuttu uudella tavalla siihen vivahtaen ja toisaalta sitten erikoisesti on puhuttu yhteisvastuusta

keskustalaiset sen loivat sen idean

hoidettu nyt kuitenkin on niitä lainoja ja korot maksettu

mutta nyt jatkossa tämä homma näyttäisi sitten muuttuvan niin että pääsäännöksi muodostuukin sopiminen maanomistajan kanssa

varmasti kysymys on siitä kuinka paljon velkaa valtiolla voi olla ettei se tule ylitsepääsemättömäksi korkoineen päivinensä

ei tällä tavalla pidä asioita hoitaa

eihän se ole mitään muuta kuin sitä että painetaan lisää seteleitä ja sillä tavalla asiat hoidetaan

kaiken huippu oli vielä se minkälaisen yliopistolain me säädimme

sillä tavalla oikeusturva heikkenee

tähän saumaan luonnonsuojeluväki on ottanut oman kantansa ja ottanut sellaisen valistuneen näkökulman että maanomistaja ei saisi sallia maillaan häiriötä aiheuttavaa toimintaa vaan siihen pitäisi olla aina ympäristöviranomaisen lupa mikä sekin on siitä luonnonsuojelullisesta näkökohdasta hyvin perusteltu mielipide

joka ikinen tämmöisessä tapauksessa ansaitsee tulla vastatuksi niin että on eduskunnan tulkinta ja näkemys lain tekstin tarkistaminen jnp

viime kerralla keskusteluissa näytti hyvältä mutta kun lopputulos tuli niin siitä tuli ihan limbo ratkaisu

se vaatii erittäin rautaista ammattitaitoa ja aluesuunnittelua ja metsänkäyttösuunnittelua

elikkä jos ruvetaan miettimään kenellekä niitä papukaijamerkkejä pitäisi tässä lähiviikkojen aikana osoittaa niin kyllä ministeri vapaavuori on siellä ansaintalistan suvereenissa kärjessä ja kilpailijatkin ovat vähän niukanlaisia tämä täytyy sanoa

toisin sanoen helsinkiläiset tulevat lakkauttamaan tällaisia oulun yliopiston vaalimisen kohteena olevia yksiköitä historiallisia yksiköitä

olin silloin hallintovaliokunnassa kun tämä termi ilmestyi suomen käyttökieleen ja muistan kuinka ministeriöitten virkamiehet opettivat hallintovaliokunnan silloisia jäseniä että tästä eteenpäin ette saa käyttää mitään muuta termiä kuin kotouttaminen elikkä sillä tavalla pitää juurruttaa tämä uusi termi suomen käyttökieleen

kysymys on vain siitä millä tavalla se hoidetaan ja biokaasutuotannossa se hoidetaan kaikkein parhaimmalla tavalla hyväksi

se tyyli millä hän hoitelee näitä asioita on sanoisinko kateutta herättävä ja sitä pitää ihailla ja kunnioittaa ja siitä kiitosta antaa kun se paikka sattuu kohdalleen

teillä on valtava vastuu ossi lanton kanssa kun väsäätte tästä nyt sellaisen mietinnön että tämän lainmuutoksen perimmäinen tavoite toteutuu

samalla myöskin niitten kasvien elikkä ruokohelven ja ahdekaunokin juuret jäävät sinne

arvoisa puhemies

ensin minä ajattelin että tuo on vitsi tuo mönkijä kun niitä ilmestyi sama sija ja pyytää täällä kimmel semmoisia karvalakkimallisia mönkijöitä ilmestyi tuonne liikenteeseen maastoon ja kyläteille

mutta siihen liittyy juuri se että niin te kuin teidän taustallanne olevat virkamiehet seuraavat missä mennään koska tilanne voi hetkessä pahentua aivan keskeisesti juuri niistä syistä jotka äskeisissä puheenvuoroissa tulivat ja te varmasti olette koska olette alan ministeri finanssiministeri seurannut mitä rahoitusmaailmassa tapahtuu ja pystytte silloin kommentoimaan ilman muuta sitä ovatko havaintonne samanlaisia kuin minun vai hiukan toisenlaisia

nyt pitää muistaa vielä kolmas asia siitä lyhyestä ajasta joka oli tämän jälkimmäisen tragedian jälkeen

ja niin täällä kaikille edustajille nyt on välitetty sittemminkin eduskuntaan ilmestyneille edustajille on tullut selväksi että ainut oikea sana on kotouttaminen

ahde näin asianlaita juuri on

matti ylösen veroparatiisit kirja kertoo ed

siis samaa ravinnemäärää kierrätetään siinä pellolla koska se sieltä pohjalietteestä saadaan sinne peltoon takaisin ja samalla tavalla rehevöitymiset pystytään estämään myöskin

ahteelle tuossa kuiskata että olin aikoinaan ex ympäristöministerin tärkeän alaisen neuvos mikko mansikan johtamassa maankäyttö ja rakennuslakityöryhmässä jäsenenä siinä mammuttiryhmässä ettei meinannut löytää kokoussalia tästä kaupungista jossa löytyisi yhteistä pöytätilaa niin paljon ja tuolia pöydän ääreen että pystyvät kaikki paperinsa levittämään siihen koska asia on sen laatuinen

mutta nyt ne ovat sitten jo ihan suunnitellun näköisiä ja design tyypittäjät ovat olleet niitä tyypittämässä niin että ne ovat sitten jonkun näköisiäkin

jos ajatellaan sisällöllisesti sitä keskustelua joka käytiin silloin aikoinaan ja joka on käyty tämän päivän aikana niin kotouttamiseen liittyen on ollut erittäin selvästi havaittavissa se missä eräällä tavalla tehtiin virhe

elikkä hyvä paketti tämä on kuin mikä mutta siinä on vielä vähän viilaamisen sijaa

nepponen hyvin sen että me olimme aivan yksimielisiä siitä että niin sanotut räiskintäaseet on kerta kaikkiaan saatava pois käytöstä olkoon se konsti mikä tahansa

mönkijäreitti nyt lähtee tämän hallituksen esityksen mukaan siitä ymmärtääkseni että se syntyy vain maanomistajan luvalla elikkä siinä ei sitten niin kuin pakkovaltaa pakkotoimia sillä tavalla käytettäisi

arvoisa puhemies

karjulan äskeisen mallin joka oli nyt aika jännittävästi kyllä löydetty rinnalle laitetaan oma ehdottamani niin se on omavalvontainen päivittäinen yöllinen arvoisa ed

tästä oli seurauksena se että turvapaikanhakijoiden joukossa myönteisen päätöksen saaneista tai täällä oleskeluluvan saaneista siis niin kuin tavallaan suomeen joksikin aikaa taikka pitemmäksi aikaa jääneistä varsin moni koki tulleensa syrjäytyneeksi suomalaisesta yhteiskunnasta ja erikoisesti sen takia että ei saanut tehdä työtä

se mikä on erityisen ongelmallista on esimerkiksi tilanne pohjois pohjanmaalla jossa ovat niin kuin nyttenkin ne joet jäätyneet pinnaltaan

siinä yhteydessä kävi äärimmäisen hyvin selville mitenkä suomi on hedelmällinen työskentely ympäristö tämän laatuiselle järkevälle toimeliaisuudelle sen takia että pinta alaa on riittävästi näille toimeliaisuuksille kunhan vaan järkevästi se tila käytetään

jos te kiellätte sen aseen niin sitten me löydämme sieltä markkinoilta semmoisen aseen mitä te ette tiedäkään ja se onkin mahdollinen ja niin edelleen

karjula yöllinen yön yli talletuksissa sijoitustodistukset ja yritysten välillä yritystodistukset jotka ovat jälkimarkkinakelpoisia ja siihen laitetaan riskilisä kuinka paljon minä tuohon naapuriin luotan ettei se pihistä minun rahojani tällä tempulla kun minä annan rahaa asiakirjan avulla

jälleen tämä sama sävy siis ei haluta ollenkaan ymmärtää sitä ilmiötä johonka me haluamme puuttua kansalaisten turvallisuuden kannalta

siis hänhän todella väittää tietoon perustuen että tiedemiehet tiedemiehen vakavuudella laskevat kymmenkertaisesti pieleen nämä luvut

nyt tämä ongelma poistuu se on äärimmäisen myönteinen ja hyvä asia

arvoisa puhemies

silloin jo esitin sitä että tähän repertoaariin pitäisi saada valtakunnan kaava

se vesilakihan on sitten käsittelyssä täällä eduskunnassa ja ymmärtääkseni se on siinä muodossa että siinä suhteessa tämä vapaus ei muuksi muutu

elikkä toisin sanoen vihdoin viimein tämä askel ollaan ottamassa ja se on todella erinomaisen hyvä asia

luojan kiitos voidaan sanoa sillä tavalla vaihtotase on ollut ylijäämäinen

tästä sitten seuraa se että arvoisat virkamiehet jotka ovat tämänkin lakiesityksen valmistaneet tuolla ritsillä kuuntelevat joutuvat tietysti sitten helposti keskittymään niihin eräisiin erittäin vaikeasti ratkaistaviin asioihin ja silloin tulee esimerkiksi sellainen mitenkä minä nyt sanoisin valintavirhe että ruvetaan metsästystä ohjaamaan ampuma aselain avulla niin kuin jo totesin vastauspuheenvuorossani aikaisemmin

minä annan teille tietoa